senkin takia on hirveän tärkeätä että suomalaiset yritykset ovat läsnä myös niissä maissa missä tätä talouskasvua syntyy joko investoimalla sinne tai sitten osaamista tuotteistamalla tai yleensä vaan olemalla läsnä niillä markkinoilla

arvoisa puhemies

nythän on arvioitu että tulevaisuudessa kolmasosa kaikista maailman insinööreistä olisi intiassa ja samalla sitten on arvioitu että noin kolmasosa maailman erilaisista innovaatioista syntyisi insinöörien tekeminä

on hidastettava maailman väestönkasvua hillittävä ilmastonmuutosta tukeuduttava uusiutuviin luonnonvaroihin sekä ylläpidettävä luonnon monimuotoisuutta

täytyy myös muistaa että kriisinhallintaoperaation tärkeä tehtävä afganistanin kohdalla on ollut turvata mahdollisuus kansalliseen sovintoprosessiin jonka pohjalta kehitystä voidaan vakauttaa

näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää kansalaisten osallistumista lähiyhteisönsä ja yhteiskunnan päätöksentekoon kaikkialla maailmassa demokraattista ja korruptiosta vapaata hallintoa sekä oikeusvaltioperiaatetta

sen takia on erittäin hyvä että tekesin kautta on ohjattu nyt lisävaroja myöntämisvaltuuksia tuotekehittelyn tukemiseen erityisesti ja sitten vienninedistämiseen yrityksille myöskin kansainvälistymishankkeitten kautta

tässä mielessä afganistanin operaatio voidaan lukea kuitenkin osittain epäonnistuneeksi sillä vahvalla sotilaallisella kriisinhallintapanoksella ei ole millään voitu korvata puutteellista sovittelu ja neuvottelupanosta

kaikkea tätä pyrimme toivottavasti jatkossa edistämään

sovintoa kapinallisten kanssa ryhdyttiin hakemaan kun sotilaallinen ratkaisu osoittautui mahdottomaksi

arvoisa herra puhemies

eu komission asema turvallisuus ja puolustuspoliittisen yhteistyön edistäjänä on vahvistunut ja komissio on avannut entistä suuremmassa määrin omia rahoitus ja tuki instrumenttejään puolustusyhteistyön tarpeisiin

mikäli isaf operaatiota ei olisi ollut voimme vain arvailla kuinka paljon alisteisempi afgaaninaisten ja tyttöjen asema olisi kuinka paljon pienempi olisi koulua käyvien osuus tai kuinka paljon turvattomampaa kabulin kaduilla olisi kulkea

katsauksen mukaan tämä mahdollistaa sen että komissio voi ohjata yhteistyötä suuntaan joka tukee yhteisesti tunnistettujen eurooppalaisten suorituskykypuutteitten korjaamista

muutamalla tilastolla aloitan

näettekö että tämä junckerin lausunto liittyy tähän keskusteluun ja mihin suuntaan te haluaisitte tätä yhteistyötä suunnata jos komissio alkaa käyttää tätä ohjausmahdollisuutta vahvemmin

arvoisa puhemies

kuten olemme täällä kuulleet jo useampaan kertaan liikkumattomuuden kustannukset ovat miljardiluokkaa ja siksi ennalta ehkäiseviin toimiin panostamalla voisimme ehkäistä sekä fyysisiä että psyykkisiä ongelmia

arvoisa puhemies

suomella on osaltaan tärkeä tehtävä pohjolan ja itämeren vakautta edistävänä maana

ja kyllä suomi ylläpitää vakautta myös sotilaallisen liittoutumattomuuden mutta myös rauhanrakentamiseen aktiivisesti tähtäävän ulkopolitiikan kautta

varsinkin lapsuuden jälkeen suurin osa meistäkin liikkuu reilusti alle suositusten

suomen ja ruotsin yhteistyötä turvallisuuspolitiikassa ja sen laajentamisen pohdintaa pidän tärkeänä mutta se ei tarkoita kuitenkaan minkään uuden unionin syntyä

on hyvä että tästä istumisen haitasta on puhuttu viime aikoina aika paljon ja huomaan itsekin että tulee aina silloin tällöin jopa noustua ylös sieltä työpöydän äärestä ja luettua vaikka lehtiä seisaallaan

edustaja kiuru viittasi tuohon kunnallisalan kehittämissäätiön tekemään tutkimukseen jossa tosiaankin kuntalaiset kokivat että kuntaliitokset heikensivät lähipalveluita esimerkiksi liikunnassa

uuden presidentin ghanin aloittama kunnianhimoinen uudistusohjelma pyrkii laaja alaisiin uudistuksiin afgaanien omistajuutta painottaen

presidentti ghani on ottanut myös sovintoprosessin keskeiseksi tavoitteekseen korostaen poliittisen ratkaisun merkitystä

jos ministerit olisivat paikalla olisin halunnut heiltä kuulla vielä onko uudella presidentillä heidän mielestään suuremmat mahdollisuudet onnistua vuoropuhelussa talebanien kanssa kuin edellisellä karzailla

ei saa syntyä sellaisia syrjäisiä alueita joilla liikuntapalveluiden heikentymisen riski on suuri vain kuntaliitosten takia

isafin seuraaja resolute support operaatio tulee siis keskittymään afgaanijoukkojen kouluttamiseen ja avustamiseen mutta kansainväliset joukot eivät enää tue afgaanijoukkoja taistelutilanteessa varsinaisesti

nämä lähiliikuntapaikat ovat nimittäin erittäin tärkeitä kaikilla tasoilla myös kylissä ja tietenkin myös seura ja kerhotoiminnan tukeminen ja koulujen käyttöasteen nostaminen ovat tärkeitä samoin kaavoitussuunnittelu kevyen liikenteen väylät rakentaminen ja niin edelleen ja liikkuva koulu hyvä ajatus kun se aikanaan keksittiin

ministereiltä olisin mielelläni kuullut myös siitä onko kansainvälisen yhteisön keskusteluissa käyty dialogia siitä miten toimitaan jos tilanne lähtee menemään takapakkia eli jos tilanne ei ole enää afganistanin omien turvallisuusjoukkojen käsissä ja valtionjohto pyytää kansainvälisen yhteisön apua

sovintoprosessiin liittyen on myös käynnistetty niin sanottu reintegraatioprosessi jonka tavoitteena on irrottaa rivitaistelijat kapinallisten riveistä tarjoamalla näille paluuta siviiliyhteiskuntaan

ministeriltä kysyn kuten täällä on kysytty

pitäisikö yleishyödyllisten yhdistysten lainsäädäntöä tarkistaa tai näitä varainkeruumahdollisuuksia parantaa

kylmän sodan kaltaisen kahtiajaon lietsomisen sijaan suomen tulee harjoittaa nimenomaan sellaista ulko ja turvallisuuspolitiikkaa jolla tähdätään sekä kriisien estämiseen että sitten toisaalta sen riskin eliminoimiseen että olemme tulilinjalla jos ulkopoliittinen uhka joskus eskaloituu

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ainakin selonteon ja puolustusministerin mukaan osallistuminen on kehittänyt suomen osaamista vaikka osastoja ei ole varsinaisesti käytetty sen paremmin pohjoismaisen taisteluosaston kuin muidenkaan valmiusvuoroilla

tuosta tuomiojan kommentista että isäntämaasopimus eduskunnalle jollakin tavalla myös muille kansanedustajille kuin ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsenille selvitettäisiin sen vain haluaisin kysyä pystytäänkö tämä toteuttamaan jollakin tavalla ennen kuin se allekirjoitusajankohta on tulossa

tämä kataisen hallitus viittaan vielä noihin edellisiin ministerin puheenvuoroihin tuntuu nimittäin tekevän sinipunahallitusten keskittämispolitiikkaa liikennepolitiikassa ja ei vielä näytä kauhean lupaavalta että tässä viestintäpolitiikassakaan saataisiin todella kaikille tämä laajakaista

niin ulkoasiainvaliokunta kuin puolustusvaliokunta ovat kiinnittäneet aiemmin huomiota eun taisteluosastojen käytettävyyden lisäämiseen

ne tosiaan aiheuttavat paljon ongelmia monilla yksittäisillä maatiloilla

arvoisa herra puhemies

mutta kysyisin kun hallitus on sitoutunut antamaan selonteon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta että milloinka tämä on tulossa meille tänne eduskuntaan

joka euro jonka alueen kunnat säästävät omissa tukieuroissaan joka summa on merkittävä on selvää plussaa ja ei vain sitä vaan myös oikeudenmukaista

yk yrittää ajaa läpi tätä yleismaailmallista paradigmaa jossa tosiaan on laajennettu aika tavalla tästä perinteisestä kehitysavusta antajasaaja maitten rooleista ja euroopan komissio on antanut unionille ehdotuksen joka pohjaa perinteisiin antajavastaanottaja maiden rooleihin ja tätä on arvosteltu ongelmalliseksi

joukkoliikennetukea nostetaan sen verran että se näkyy niin linja auto kuin junavuorojen tukena myös savossa

kysyisin

taisteluosastojen koko joka täällä on mainittu näittenkin kahden valmiusvuoron osalta on noin parituhatta sotilasta ja operaation maksimikesto tuo neljä kuukautta

koko joukkoliikenteen suunnittelu ja tilausjärjestelmässä lienee kehitettävää esimerkiksi valtion ja kuntien roolissa ja työnjaossa sekä taksien ja linja autojen rajapinnassa

no etäisyydestä sitten

arvoisa puhemies

nyt kun ministeri tuli takaisin paikalle haluaisinkin kysyä onko tämä etäisyys koettu yhdeksi esteeksi joukkojen käytölle vaikka tietenkin kulut sitten kasvaisivat mitä kauemmaksi taas mentäisiin

on tosiaan tärkeätä että vakavasti keskustellaan yk osallistumisestamme ja erilaisten hankkeiden kustannushyöty suhdetta myös vakavasti arvioidaan siviilikriisinhallintaa unohtamatta

ja tietenkin kevyen liikenteen väyliä toivotaan meillekin koko ajan lisää

arvoisa puhemies

täytyy muistaa että maatalouden osalta ei tosiaankaan puhuta vaan fosforin tai typen käytön edelleen vähentämisestä vaan samalla puhutaan maatalouden kannattavuudesta siitä löydetäänkö jatkajia luopujien tilalle jaksamisesta kotimaisen ruuan riittävyydestä ja tietysti laadusta ja myös hinnasta huoltovarmuudesta omavaraisuusasteesta maaseudun työllisyydestä tai työttömyydestä maaseudun kehittämisestä maaseutumaisemasta tai pusikoitumisesta ilmastonmuutoksesta biopolttoaineista ja niin edelleen

vielä lopuksi laajakaistahankkeista on todettava että siinä pitäisi tehdä pikainen kokonaisarvio siitä miten ollaan etenemässä ihan kunnittain ja onko joitakin korjausliikkeitä tehtävä tässä asiassa vai ollaanko oikealla reitillä

ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

luonnon omaa kuormitusta on aina ja nyt tuntuu siltä että maataloutta syytetään osin myös muusta hajakuormituksesta joista on laskelmissa yleensä esitetty arviokertoimia

ministeriltä kysyisin vaikka liikenneministeri ei olekaan paikalla että jos tiedätte kun tuossa selonteon linjauksessa todetaan yhteiskyytien ja kyytitakuun käyttöönotto mikä on erittäin hyvä asia niin tiedättekö onko siinä jotain konkreettista jo mitä ollaan tekemässä

arvoisa puhemies

luonnonvarojen merkitys kasvaa ja tämä lupaa maaseudulle hyvää tulevaisuutta

jatkossakin on tärkeätä että lähes kaikki maatilat kuuluvat ympäristötukijärjestelmään koska se on lisännyt viljelijöiden ympäristötietoisuutta ja vaikuttanut myönteisesti viljelykäytäntöihin kuten ministeri totesi

vilkuna aiemmin että runkoasutuksen säilyminen on se edellytys maaseudun elävyydelle ja tämän toteuttaa vaan kannattava ja laadukas maataloustuotanto joka puolella suomea ja tietenkin hyvin hoidetut metsät

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

keski afrikan tasavallan osalta ennakkovaroituksista huolimatta kansainvälinen yhteisö ei ole ollut todellakaan toimissaan ripeä ja kuten ministeri tuomioja täälläkin totesi eussakin valmistelu on edennyt aivan liian hitaasti joten kyllä tässä on opittavaa koko kansainväliselle yhteisölle jälleen kerran

etenkin terveellisen ravitsemuksen edistäminen ja kuluttajan aseman parantaminen ja tietysti lähtökohtana tuo elintarvikkeiden turvallisuuden varmentaminen jatkossakin ovat erinomaisia elintarviketurvallisuustavoitteita seuraavalla viidelle vuodelle

potentiaalia nimittäin maaseudulla riittää erittäin paljon

kun puhutaan siitä että tiedon tulee olla kuluttajalle oikeaa niin se ei riitä vaan on tärkeätä että tieto ei myöskään johda kuluttajaa harhaan

herra puhemies

ranskalaiset menivät nyt paikalle ennen euta ja tulevat olemaan tosiaankin merkittävä osa myös tätä eun operaatiota

sen takia pidän hyvänä että jatkossa ei ole esimerkiksi mahdollista markkinoida pakastettua sulatettua brassibroileria tuoreena

niin länsimaisten kuin venäläistenkin median ja poliitikkojen tulisi välttää kahtiajakoa jossa ukraina esitetään lännen ja idän venäjän pelinappulana

arvoisa puhemies

on hyvä että esimerkiksi maa ja kotitalousnaiset antaa omalta osaltaan kuluttaja ja kotitalousneuvontaa ja järjestää kursseja voi sanoa että lähes vauvasta vaariin ympäri suomen piirikeskustensa neuvojien toimesta

eun assosiaatiosopimus ja venäjän euraasialaisen tiekartan eteneminen ovat osin turhaan kärjistyneet nollasummapeliksi josta ei reaalitilanteessa saa olla kyse

itse kehun ympäri maailmaa tai kotimaassa kun kansainvälisiä vieraita on aina sitä miten meillä ei tarvitse pelätä sitä jos lapset tai vaikka vähän vanhemmatkin nuolevat niitä kakkutaikinakupin reunoja että saisi salmonellaa

meidän täytyy olla ylpeitä siitä että meillä ei niissä raaoissa kananmunissa ole salmonellaa ja arvostaa tätä asiaa

arvoisa puhemies

mikä on teidän näkemyksenne siitä kykeneekö uusi ukrainan hallitus rakentamaan uudenlaisen hallinnon ja uudistamaan niitä rakenteita mitä siellä tarvitaan

toiseksi mitä tapahtuu toukokuisten vaalien jälkeen kun sinne asti päästään

asiantuntijoita siteeratakseni raha ei muuttaisi ukrainaa vaan kääntäisi vain läntisten veronmaksajien mielipiteen ukrainaa vastaan mutta tähän onkin jo ihan hyviä vastauksia saatu